aukioloajan laajentumisella on ollut kielteinen vaikutus juuri pienimpiin kauppoihin

monet suomalaiset erityisesti teini ikäisten lasten äidit ja isät pelkäävät mitä kevät ja kesä tuovat tullessaan

siksi rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista on kiirehdittävä kuten kaikkia muitakin maahanmuuttajiin kohdistuvia kiristyksiä

ei tämmöiseen tarvitse ryhtyä tässä maassa jos ei halua

arvoisa puhemies

kuitenkin nämä samat tahot toivottavat tänne avosylin tervetulleiksi lähi idän ja afrikan nuoret miehet

turvallisuus on erityinen huolenaihe pienissä liikkeissä

usein siellä on vain yksi työntekijä ja näpistely järjestyshäiriöt jopa aseelliset ryöstöt ovat lisääntyneet huolestuttavasti varsinkin suuremmissa kaupungeissa

arvoisa puhemies

hallituksen on pakko karsia ja leikata koska jo muutenkin heikolla tolalla olevaa talouttamme rasittaa kohtuuttomasti turvapaikkaturismin miljardiluokan kustannukset

edellä mainittujen ongelmien lisäksi monet kokevat että harrastaminen on vaikeampaa ja erityisesti perheiden yhteinen aika on vähentynyt huomattavasti

tämä muistutuksena heille joiden perusvastaus on että suomalaisetkin raiskaavat

jos lopuksi etsitään positiivisia seikkoja niin kuluttajat ovat kokeneet hyväksi että ostoksilla voi käydä silloin kun aikaa on

harvemmin edes ajatellaan mitä ruotsin pakollisuus tarkoittaa yksityiselle ihmiselle ja mitä tappiota siitä tulee suomenkieliselle yhteisölle

näen suurimman ongelman pienten kauppojen kohdalla

arvoisa puhemies

esimerkiksi siellä omalla kylällä on se kyläkauppa ja se käyttää niitä paikallisia yrittäjiä niitten tuotteita myy

ei tässä olla mitään rasisteja mutta tämä on semmoinen porsaanreikä tässä maassa että sieltä tunkee nyt se on niin kuin troijan hevonen tähän maahan semmoista porukkaa

arvoisa rouva puhemies

ihan vastaisin noihin edustaja lindtmanin syytöksiin mitenkä perussuomalaiset ovat kääntäneet takkia ja mitenkä me selitämme nämä näillä toreilla

ja jos tämä yhteiskunta olisi yrittäjäystävällinen niin kuin äsken mainitsin eikä verottajaystävällinen nythän esimerkiksi kun maahanmuuttaja tulee tänne ja pitserian laittaa niin sillä on alv onko se puoli vuotta vapaana jos tänne annettaisiin kyläläisille niille leipojille harjanvarsien tekijöille ja muille samat edut niin kyllä varmasti olisi yrittäjiä

minä sanoin kun vaalikampanjaa käytiin että turvapaikkaturismi ei kuulu tähän maahan eikä penniäkään kreikka paketteihin ja työllisyys on saatava kuntoon

yhä useammat tarvitsevat lisäpreppauskursseja tämän vaatimuksen täyttämiseen ja oppilaitoksilla ei ole aina resursseja järjestää niitä niin nopeasti kuin pitäisi

pahimmissa tapauksissa oppilaan tutkinto viivästyy tämän takia ja oppilaitokselle lisäkurssien järjestäminen tarkoittaa lisäkustannuksia

ei ei käännetä takkia vaan tehdään kompromisseja

siitä tulee isoja hallinnollisia kustannuksia valtiolle ja kunnille erityisesti alueilla joilla ruotsia puhuvien määrä on pieni

ja toinen juttu

pakkoruotsin takia tulee paljon epäsuoria kustannuksia kansantaloudelle kun koko väestön täytyy opiskella taloudellisesti vähämerkityksellistä kieltä ja tässä taloustilanteessa vielä

ne rahat on laitettu ennen sinne ja tehty sinne ne sopimukset jotka me joudumme nyt valitettavasti kärsimään nahoissamme

mutta rohkeasti mennään eteenpäin hallitusrintamassa

liikemaailmassa ruotsalaisten yhteistyökumppanien kanssa käydyt keskustelut ovat useimmiten englanniksi koska suomalaisten ruotsin taito muutamaa harvaa lukuun ottamatta ei riitä neuvotteluihin

tästä pakosta hyötyvät enimmäkseen ruotsinkieliset

suomenkieliset kokevat että on turhauttavaa pakolla opiskella ruotsia ja samanaikaisesti tietää että kieltä ei juuri tarvitse myöhemmin

tämä pakko pelkästään lisää kansalaisten eriarvoisuutta

kannatan kansalaisaloitetta

otan esimerkkinä kenian tilanteen

arvoisa puhemies

täällä on tänään käytetty lukuisia puheenvuoroja opposition puolelta kaikista niistä asioista jotka heidän mielestään ovat pielessä hallituksessa ja nyt käsiteltävänä olevassa kolmannessa lisätalousarviossa

täällä ministeri rinne esimerkiksi sanoi tehottomista yritystuista että niitä ei ole yksilöity

metsähakevoimalat saavat myös nykyisten lakien perusteella sähköntuotantotukea käyttäessään venäläistä puuhaketta ja suomalainen veronmaksaja tukee venäläistä puuhaketta

hallitus on kuitenkin vasta alussa siinä työssä joka on edessä jotta voisimme korjata aiemmin tehtyjä virheitä

pahimmassa tapauksessa kehitysapu ylläpitää byrokraattista rakennelmaa eikä esimerkiksi peruskenialainen huomaisi vaikka kehitysapu loppuisi

toisaalta ilmainen raha ei edesauta paikallisia markkinoita eikä ihmisellä ole eikä kehity yrittäjähenkisyyttä kun ei ole edes tarvetta siihen

suomi on tällä hetkellä ajautumassa ja on jo ennennäkemättömässä lamassa ja sen kurssin kääntämiseksi tähän maahan tarvitaan investointeja niin ulkomailta kuin kotimaasta

sitten suot ovat myös suuri luonnonvara mutta niistä on tullut samanlainen pyhiinvaelluspaikka ja todennäköisesti nämä jotka harrastavat tätä viherhumppaa eivät käy katsomassakaan minkälaisia paikkoja ne ovat

olin nicaraguassa ihan vapaaehtoisena auttamassa paikallisia ihmisiä ja se oli semmoinen kehitysapuprojekti

sinne oli silloin ensimmäisiä kertoja kun menin näitä työläispataljoonia suomestakin mennyt punaliput liehuen ja ne menivät

milloin me annamme semmoisen signaalin teollisuudelle elinkeinoelämälle ja sijoittajille että tähän maahan kannattaa investoida näihin kyseisiin asioihin mihin viittasin

nyt kun nämä koneet ovat loppuun ajettuja ja romuna ja he todella tarvitsisivat apua niin kannattaisi jättää se punalippu kotiin ja ottaa kuokka käteen ja mennä tosissaan auttamaan

arvoisa rouva puhemies

mutta eihän tämä varmaan huono esitys ole

minä tässä ihan käytännön ihmisenä toisin esille tämmöisen että onko ministeriössä mietitty että laajennetaan tätä tukijärjestelmää sillä tavalla että se koskee sitä kun samaan yhteyteen laitetaan chp laitokset jotka ovat sahoilla ja muualla

minä olen itse nähnyt kun meillä käy paljon noita venäläisiä rekkoja että aina sieltä tarjotaan tupakkaa ja viinaa ja se on erittäin edullista jos heiltä ostaa

kaikki ymmärrämme että maamme talouden saaminen kuntoon on tärkeintä

arvoisa puhemies

ja hyvä niin sillä suomalainen säännöstökokoelma on niin mammuttimainen että sen ääressä on syytä pitää hartaushetki jos ihmettelee miksi yritykset karkaavat muille maille

miten se sitten hoidetaan

suomalainen yritysinvestoija on saanut vasta ensimmäiset lupapropuskansa kun samaan aikaan investointipäätökset tehnyt saksalainen tehtailija puhumattakaan venäläisestä sanoo jo ensimmäiset ongelmat irti

esimerkiksi pohjois suomessa ja kainuussa on joka paikka täynnä purua ja haketta joka tulee sahoilta ja sitä ajetaan pitkiä matkoja

jos nämä turhanpäiväiset kontrolloivat byrokratiakulut edes puolitettaisiin niin kilpailukustannuskykymme paranisi huomattavasti ilman palkanalennuksia

arvoisa puhemies

jos saadaan niille jotka tuottavat tätä haketta ja niitä sivutuotteita mitä syntyy sahoille ja puusepänteollisuudessa se oli siihen munat laitetaan syssyyn chp laitos ja tuotetaan energiaa ei tarvitse ajaa niitä pitkiä matkoja paikasta toiseen eikä tule sähkönsiirrosta syntyvää hukkaa vaan se paikallisesti käytetään siinä ja ylimääräinen syötetään verkkoon

arvoisa puhemies

vasemmistosta tai vihervasemmistosta on kuulunut moitteita ja esityksiä ja kärkihankkeita tässä edellisen keskustelun aikana

meillä oli vastikään täällä helsingissä näitä nuorisojoukkoja jotka pahoinpitelivät kantasuomalaisia ja usein olivat maahanmuuttajataustaisia

ja minä nyt edellisen kauden ja sitä edeltävien hallitusten tekemisiä pikkusen ruodin tässä

koko ajan ihmeteltiin ja oltiin huolissaan näistä pahoinpitelijöistä kuinka heillä olosuhteet ja tämmöiset ovat niin huonot että se johtaa tämmöisiin ongelmiin

mutta kertaakaan en nähnyt missään otsikossa että nämä uhrit olisivat saaneet esimerkiksi palstatilaa jossakin ne jotka joutuivat näitten pahoinpitelyitten uhreiksi